vientiteollisuudelta on tullut jo kahden vuoden ajan hätähuutoja joilla on yritetty muuttaa hallituksen teollisuuspoliittista linjaa ystävällisemmäksi turhaan

keski euroopassa on tällä hetkellä vastaavanlainen pankkikriisi menossa esimerkiksi saksassa ja siellä niin kuin essayah mainitsi tuossa monella pankilla menee todella huonosti

pääministeri katainen ja ministeri urpilainen vannoivat muutama kuukausi sitten että teollisuudelle ei tule minkäänlaisia uusia rasitteita

arvoisa puhemies

jos ei toimi nostetaan kädet pystyyn mutta minä olen melko varma että investointeja alkaa tulla ja sitä kautta työpaikkoja ja työllisyyttä sinne eikä tarvitse jotain valtion varoja sinne siirtää vaan se alkaa itsestään tuottamaan

no nyt tämä euroopan komissio kun me tarvitsisimme tänne pohjoiseen eurooppaan rahoitusta näistä joilla on huonot pankit katsoo mallin ja kiristää rahoitusta

sen tavoitteena on aikaansaada investointeja joilla mahdollistetaan yhdistetty lämmön ja sähköntuotanto hajautetusti sahoille sopivissa pienen mittakaavan laitoksissa

erityisesti ympäristö ja terveyspolitiikan nimissä lisärasitteet toteutuvat systemaattisella pisteverojen nostamisella ja välillisiä veroja korottamalla

nykyinen tilanne jossa sahan polttokelpoisten jakeiden markkina on vääristynyt kilpailevien polttoaineiden saamien tukien takia ja jossa sahat eivät pääse hyödyntämään kilpailumaissa käytössä olevaa syöttötariffijärjestelmää näiden jakeiden paikallisessa käytössä on kestämätön

suomessa on voimassa tukijärjestelmä puuhakevoimalan syöttötariffi suluissa jonka tavoitteena on aikaansaada investointeja jotka mahdollistaisivat hajautettua lämmön ja sähköntuotantoa esimerkiksi sahoilla

minä jatkan tuosta edellisestä puheenvuorosta liittyen energiatukijärjestelmään mikä nyt on luotu tuolle metsähakkeelle

kasvuyritysten tulisi saada käyttöpääomaa yrityksen tuloksesta

kuinka paljon siitä on meille investointeihin ja muuhun hyötyä

heti alkuun haluan sanoa että olen tämän hankkeen kannalla

silloinhan tiltu huutaa aina ja sillä tavalla että se kansalaisten korvaan tarttuu

tukijärjestelmä ei toimi

jos tämä halutaan toimivaksi ja kun on puhuttu että perussuomalaiset haluavat toimimattomista yritystuista eroon niin tässä on yksi esimerkki

törkein esimerkki vihamielisyydestä teollisuutta kohtaan oli hallituksen stx projekti

irtisanomisuutisia tulee aivan liian usein

talousvaliokunnassa me olemme käsitelleet fennovoimaa perusteellisesti ja olen vakuuttunut tästä hankkeesta erityisesti sen työllistävästä vaikutuksesta

ne on tehtävä kunnolla järjestelmällisesti että tämä homma toimii ja meillä on paikallista energiantuotantoa ja siitä syntyy elinkeinoja maaseudulle

alueen yrittäjät ovat mukana edistämässä hanketta ja paikallisten yrittäjien aktiivista roolia siihen

näin puupolttoainevoimalaitosten investoinnit käynnistyvät ja ei tarvita sitä märkää nimittäin purussa ja hakkeessa on melkein puolet vettä ja sitä ajetaan sata kilometriä paikasta toiseen

metsähallitus toimittaa puuta asiakkaittensa tehtaille vastaavilla toimitusehdoilla kuin muut toimijat ja toimii avoimilla markkinoilla kilpailutilanteissa muiden puutoimittajien kanssa

se hake voitaisiin hyödyntää siinä paikallisesti chp laitoksessa ja syöttää se ylimääräinen energia paikalliseen verkkoon

meillä on julkinen sektori johon ei ole varaa

tästä olisi hyötyä kaikille

arvoisa puhemies

vihreitten mukaan päästöjä pitäisi vähentää

kiitos

turpeen veron alentaminen ja siitä automaattisesti tukijärjestelmän kautta tuleva metsähakkeen tuen lisääntyminen heikentävät purun ja kuoren markkina asemaa

näin se on

ministerit kehtaavat edelleen väittää että lainan myöntäminen olisi ollut eun kilpailulainsäädännön vastainen ja että telakka oli tappiollinen

arvoisa puhemies

kiitos

nykyisessä energiatukijärjestelmässä metsäteollisuuden prosessien sivutuotteiden kilpailukyvyn parantaminen lisätoimenpiteillä on erittäin hankalaa

mutta näkyy olevan joillakin semmoiset einsteinin aivot että niillä osataan tämäkin asia selittää sillä tavalla että olipas se hyvä esitys

johtamisjärjestelmä ja hallinto tulee selkeyttää niin että valtion omistamien talousmetsien hoito ja hakkuu toteutuvat vähintään nykyisellä tasolla

hallitus voisi nyt olla rehellinen ja todeta etteivät eun kilpailusäännökset olisi kieltäneet stxn loistoristeilijän rakentamiseen haettua lainaa sillä mikään laki tai eun säännös ei todellisuudessa kiellä myöntämästä markkinaehtoista käyttöpääomalainaa yritykselle

jos tämä lisää täältä mitä nyt on tehty hallituksen esitys on oikeansuuntainen mutta jos tämä siihen lisätään vielä se parantaa maaseudun elinkelpoisuutta vielä huomattavasti ja tuo lisää työpaikkoja aivan varmasti

arvoisa puhemies

metsähallitus konsernin on sovitettava yhteen liiketoiminnat yhteiskunnalliset velvoitteet sekä julkiset hallintotehtävät jotta syntyy toimiva kokonaisuus

minä sain ennen tätä pakolaisvyöryä tappouhkauksen nimellä ja kyseinen kaveri kuoli syyriassa itsemurhaiskussa

käyttöpääomalaina on keskeinen ja jokapäiväinen elementti kaikissa projektiluontoisissa tuotannoissa rakentamisesta telakkatuotantoon

kiitos

olemassa olevat valtionvirastot kuten avit elyt ja suomen riistakeskus voivat hoitaa julkiset hallintotehtävät

arvoisa puhemies

syy on selvä

arvoisa puhemies

pikkusen jäi äsken kesken tuo rikkidirektiivi

omistajaohjauksen on toimittava metsähallituksen hallituksen ja pääjohtajan kautta kokonaisuudessaan

myös raahen seutukunnalle hanke on tärkeä

raahessa kärsitään melko korkeasta työttömyysasteesta varsinkin kun ruukin terästehdas siirtyi ssabn omistukseen

metsätalous oyllä pitää myös olla yksinoikeus käyttää omistajansa valtion maata ja vesialueita selvällä lailla jossa määritellään yhteiskunnalliset velvoitteet

metsähallituksen taseen pitää olla hallituksen ja pääjohtajan vastuualueella

arvoisa puhemies

taseeseen pitää kuulua valtio omistajan maa metsä ja vesialueet jotka varmistavat pitkällä aikavälillä vahvan tuloksenteon ja merkittävän puumäärän metsäteollisuudelle kasvavalle puun käytölle

fortumin mukaantulo on ilouutinen

toiminnan pitkäjänteisyys ennustettavuus ja asiakaslähtöisyys ovat edellytys sahateollisuuden toiminnalle ja kehittymiselle ja kasvulle pohjois ja itä suomessa

se tuo hankkeeseen lujan pohjan ja varmuuden ja niin kuin totesin debatissa se on myös isänmaallinen ratkaisu

arvoisa puhemies

hallituksen yksi kärkihanke on biotalous

sahatavara oli toissa vuonna suomen neljänneksi tärkein vientiartikkeli

ja nyt siinä on se tilanne että jos sieltä lähtee joku vaikka pikku toimija pois se ei keikuta sitä laivaa millään tavalla kun on tämmöinen perämies siellä olemassa

sahat käyttävät vuosittain kolmanneksen suomessa korjatusta raakapuusta ja maksavat kaksi kolmannesta metsänomistajien kantorahatuloista

semmoisen siihen tarvitsisi

tästähän me perussuomalaiset olemme vuositolkulla varoitelleet ja vaatineet että höveliä ja avokätistä lainsäädäntöämme on kiristettävä ennen kuin suurimmat massat ehtivät tänne pohjolan perukoille

minä olen monta kertaa puhunut chp laitoksista ja hajautetusta energiantuotannosta josta vihreät monesti täällä mainitsevat

elikkä siinä käy niin että on pakko nostaa niitä taksoja ja siitä tulee tässä päässäkin vain lisäkustannuksia teollisuudelle ja yrittäjille

sahatavara on kestävän kehityksen mukainen rakennusmateriaali ja sen kysyntä kasvaa

miksi sitä ei siirretä tai muunneta siinä paikan päällä energiaksi lämmöksi ja sähköksi jolloin ylimääräinen sähkö voidaan syöttää verkkoon ja itse käyttää siinä

siihen olisi ollut mahdollisuus tälläkin hallituskaudella tehdä merkittäviä päätöksiä esimerkiksi puuhakevoimalaitoksen syöttötariffituesta

sahojen sivutuotteena syntyvää haketta purua ja kuorta käytetään sellu ja lastulevyteollisuuden raaka aineina sekä uusiutuvan energian polttoaineena

rinnehän mainitsi tuossa että jollakin tapaa siihen pitää puuttua mutta minulla on siitä omakohtaista kokemusta sillä tavalla että jos on yritys ja se tuottaa siitä on jo maksettu vero ja minulla on kokemus siitä on kymmenkunta vuotta aikaa kun vanhemmat siirtyivät pois siitä ja me pojat otimme sitten käyttöön sen firman niin kaikki se mikä oli säästetty siinä vuosikymmenien aikana meni siihen veroon

näissä teollisuuslaitoksissa nimittäin paranisi myös huoltovarmuus kun nykyään näissä on ongelmia verkoissa ja näissä

sahat ovat siis biotalouden selkärankaa

monet heistä eivät osaa vieläkään suomea

tästä asiasta puhutaan paljon varsinkin vasemmisto siitä puhuu mutta hehän ovat oppineet puhumaan työstä eivät sitä tekemään

kiitos